täällä eduskunnassa monia edustajia huolestuttaa tämä näköala tutkijoita huolestuttaa tämä näköala kansalaisiakin huolestuttaa tämä näköala

se ei ole pitkän päälle kestävä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusohjelma ja sitten se on selvää että se on myös epäoikeudenmukainen koska tosiasia on että kun menet kauppaan olet sitten wahlroos tai virtanen niin maksat ihan saman veron siitä tarvikkeesta jonka sieltä ostat

kai tässä keskustelussa jotain muutosta on tapahtunut ja tämä mietitään nyt eri tavalla kuin aikaisemmin koska huomasin että kokoomuksessa ed

sasi oli keksinyt uuden perusteen millä perustella sitä että hallituksen politiikka on oikeata ja kokoomuksen veroehdotukset loistavia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä uutta lakia tai oikeutus on kysytty lupaa työ

ja perusteena tarkemmin katsottuamme asiaa oli se että meillä on eri arvonlisäverokantoja ja sitten siellä on näitä apteekin myymiä lääkkeitä jotka esimerkiksi ovat alhaisemmin verotettuja ja että kuljetuksissa on myös alhaisempi verokanta

katainenhan hapuili tässä pahasti viime viikon kyselytunnilla sanomalla että kun pienituloisen ja suurituloisen kulutuskorit ovat erilaisia pienituloisella on paljon lääkkeitä ja ruokaa niin oikeastaan häntäkin verotetaan vähemmän kuin suurituloista joka ostaa lenkkitossuja joita verotetaan isolla prosentilla ja sitten vielä noita veneitä joita verotetaan isolla prosentilla

mutta jokainen tavallinen kansalainen joka menee kauppaan huomaa että on myynnissä radio tai vaatteet se on sama prosentti on sitten virtanen tai wahlroos

näin ollen ikävä kyllä se linja jota meille nyt tarjotaan eli arvonlisäveron noston tie sähköverojen noston tie puree erittäin pahasti pienituloisiin kansalaisiin

sitten tulen viimeisenä argumenttiin joka on vielä käsittelemättä ja se on se että moneen kertaan on ministeri katainen sanonut että kaikki kompensoidaan hienosti kun indeksit sitten hyvittävät nämä asiat

tämä vähän moniselitteinen vastaus minulle sitten kuitenkin antoi sen vastauksen että te ministeri mäntylä tiesitte että tämmöinen leikkaus sieltä on tulossa silloin kun te sanoitte että eläkeläisten asumistuen leikkaus on peruutettu

mutta se on tärkeätä tietää kun kerrotaan jotakin tyyppiä että eläkeläisten asumistuen leikkaus on peruttu että onko niin että se on todella peruttu vai onko niin että siitä osa tulee toisessa muodossa

näin ollen tasaverokehitys pitää pysäyttää ja se on välikysymyksen tekijöiden tarkoitus että tästä tehdään niin iso keskustelu että rohkeus loppuu niiltä jotka haluavat suomeen tasaveron

sitten kun sitä kysyttiin täällä hyvin vilpittömässä mielessä että mitä tämä tarkoittaa niin kukaan ei tiennyt tästä asiasta yhtään mitään ei myöskään yksikään hallituspuolueen edustaja eikä yksikään perussuomalainen

olen iloinen siitä että keskustassa on tässä herännyt sosiaalinen sydän että keskusta nyt sanoo että ei enää energiaverojen korotuksia

toivon että tässä löytyy kumppaneita pääomatuloverojen kiristykseen koska siellä on paljon suuremman maksukyvyn ihmisiä olemassa

ei tästä nyt ihan sillä selvitä jos hallituksella on täällä olemassa esitys tämmöinen jäädytys tai leikkaus jota ei saa sanoa leikkaukseksi että kerrotaan valiokunnalle kuinka montaa ihmistä se koskee

arvoisa puhemies

eli siis nyt on käynyt ilmi että kun hallitus kertoi että se peruuttaa eläkeläisten asumistuen leikkauksen niin te itse asiassa tiesitte että on tulossa kuitenkin tämä leikkaus joka tulee näiden enimmäisasumiskustannusten rajan jäädyttämisen kautta

se hyvä uutinen oli se että eläkeläisten asumistukea ei leikata

onko niin että tämän hallituksen esityksen voi tulkita niin että tämä tullee koskemaan runsasta neljäsosaa eläkeläisten asumistuen saajista

mutta se on auki kuinka suuri tämä summa tulee olemaan tälle neljäsosalle ehkä vähän runsaalle joita tämä leikkaus jota ei saa kutsua leikkaukseksi vaan pitää kutsua jäädytykseksi koskee ja mikä sen talousvaikutus on per henkilö

keskustelu päättyi

nyt ministeri arhinmäen osuus on käsitelty

mennäänkö puhujalistaan vai onko halua jatkaa debattia hetki ministeri kiurun kanssa

ensimmäisen käsittelyn este lupaa todistuksen kolmas osa käsittelee puronaho lentolipun hinta kolmekymmentäviisi päivätauon kertusta nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

salin oikealta laidalta kysyttiin sen perään onko vasemmalla jotenkin omia tilastoja joilla näitä tuloeroarvioita tehdään

joudun nyt sanomaan että ei meillä täällä ole minkäänlaisia omia tilastotietoja eikä meillä ole mitään omaa totuutta vaan joudumme nojaamaan siihen tietoon joka eduskunnalle annetaan

tähän liittyen on syytä sanoa että kun me olemme huolissamme tästä niin se lähtee tietenkin sieltä palautteesta joka ihmisiltä tulee mutta sen vahvistavat ne tiedot jotka hallitus on suomen eduskunnalle antanut

eli kun sanomme että köyhyysongelma on kasvanut niin se perustuu hallituksen omaan informaatioon suomen eduskunnalle eli tämän vuoden budjettikirjaan ja sen yhteydessä hallituksen meille kertomiin tietoihin

siihenhän liittyy se jännä piirre että sehän ei todellisuudessa kerro hallituksen koko politiikan lopputuloksesta koska totta kai näennäisesti käytettävissä oleva tulo lisääntyy kun tehdään esimerkiksi tuloveron alennusohjelma ja siirretään sen sijaan verotusta maksettavaksi suurempana sähköverona tai arvonlisäverona

papereissa näyttää siltä että tuloa on enemmän käytettävissä mutta todellisuudessa näin ei ole niiden ihmisten osalta joilla valinnan mahdollisuus on hyvin pieni eli jotka joutuvat käyttämään kulutukseen suurimman osan tuloista

eli hallituksen päätökset arvonlisäveron nostosta ja hallituksen päätökset joilla on nostettu merkittävästi esimerkiksi sähköveron hintaa eivät ole vielä näkyvissä ja pahaa pelkään että kun tämä otetaan arvioon mukaan niin me olemme ihan eri arviotilanteessa kuin täällä tänään on lausuttu

kaikissa vaihtoehdoissa tiedämme että aina olosuhteet joissa ollaan talouden taantumassa ja pääomatulot vähenevät tarkoittavat sitä että näennäisesti näyttää siltä että tuloerot olisivat tasoittuneet koska hetken aikaa pääomatuloja on vähemmän

osittain oinonen suhtautuu sen käsittelyn estellä porrastuksen neljäs osa ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

mutta sitten tosiasia on että kun talouden kasvu lähtee pyörimään niin pääomatulot taas kasvavat nopeasti ja ne ovat keskeisen selittävä tekijä sille että meillä on tämä tuloerojen kasvun iso ongelma että pääomatulot ovat alhaisesti verotettuja

isku hyväksy ensimmäiset esittelyssä savutonta kuten lakiehdotukset oikeutuksen toinen käsittely on antanut

ministeri pekkarinen on vaatinut että hyväosaiset mukaan vastuuseen aina tupailtapuheissaan mutta eihän tälle ole tehty yhtään mitään

se on lykätty eteenpäin ja pisimmälle meni pääministeri kiviniemi joka ilmoitti että oikeastaan syynä siihen että hallitus ei ole päättänyt pääomaverotuksesta mitään onkin sdp

semmoinenkin kuultiin täällä tänään että sdp on syyllinen siihen että sdp on vaatinut että näin ei saa päättää että pitää vaalien jälkeen päättää

kokoomus on ryhtynyt todellakin nyt tähän kamppailuun mitä myös tänään täällä salissa on kuultu että kun tarkemmin tutkii niin oikeastaan tämä arvonlisävero johon nyt kokoomus siirtää rajusti painopistettä on progressiivinen

tästäkin voidaan tietysti miekkailla mutta huomauttaisin että jos hallitus olisi rehellinen niin se toisi tänne selvityksen jonka se on itse saanut hetemäen ryhmästä jossa on katsottu tätä arvonlisäveropäätöksen vaikutusta

siellä valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija marja riihelä on selvittänyt mitä ovat arvonlisäveroreformin tulojakovaikutukset

näiden tutkimustulosten mukaan alennetulla arvonlisäverokannalla verotettujen tuotteiden osuus pienituloisen kulutuskorissa ei poikkea oleellisesti niiden osuudesta suurituloisen kulutuskorissa arvoisa kokoomus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

se mitä kokoomuksen ministeri katainen tarjoaa ja samaten ed

sasi että nämä jotenkin olisivat hyväksyttäviä sen takia että pienituloiset maksavat vähemmän arvonlisäveroa omassa ostoskorissaan ei hetemäen työryhmälle tehdyn selvityksen mukaan pidä paikkaansa arvoisa kokoomus vaan ollaan tilanteessa että tältä osin tämä kulutuskori on itse asiassa ihan samantapainen suhteessa verorasitukseen

muutoin se ei ole samantapainen mutta suhteessa verorasitukseen pienituloisella ja suurituloisella joten olisi hyvä että kun jotain on sentään tutkittu niin annettaisiin ne tiedot tänne eduskunnalle ettei täällä tarvitsisi käydä tämmöistä miekkailua jossa myös väärä tieto elää ja kukoistaa

ja kun huomasin että myös ministeri pekkarinen oli huolissaan siitä että demarit vaatisivat ruuan arvonlisäveron nostoa niin emme me ole sitä tehneet

me arvioimme kyllä että tämä ruuan arvonlisäveron lasku tulee menemään isolta osalta hukkaan ja että kauppa ottaa oman kymmenyksensä ja näinhän tässä on käynyt

tällä kertaa kauppa teki sen jo ennen kuin tämä ruuan arvonlisäveron lasku päätettiin ja nämä hallituksen selitykset näin ollen eivät kerro mitään koska ruuan hinta oli nostettu jo ennen kuin ruuan arvonlisävero laskettiin

on hyvä että on käyty perusteellinen verokeskustelu mutta suhteessa tulonjakoon kyllä vanha totuus on voimassa

arvoisa puhemies

ikävä kyllä arvonlisäverotus ei ole progressiivista ed

nimenomaan tämä erikoistutkija marja riihelän selvitys vahvistaa sen että ei ole sellaisia eroja pienituloisen ja suurituloisen kulutuskorissa jotka antaisivat aiheen siihen johtopäätökseen että pienituloinen maksaa pienempää arvonlisäverokantaa kuin suurituloinen

te olette siirtämässä erittäin merkittävästi verotuksen painopistettä kulutusverojen suuntaan ja te olette se johtava voima joka yrittää viedä suomen tasaveroon

onneksi tästä on tullut kunnollinen keskustelu että tätä päätöstä ei nyt päästä tekemään salassa hallituksen kabineteissa ja sitomaan muita hallituskumppaneita tähän pidemmäksi aikaa kuin mihin tämän hallituksen elintaival antaa mahdollisuuden

siis nimenomaisesti arvonlisäverotus nämä teidän puhumat kulutusverot ovat sellaisia että ne ottavat pienituloiselta niin suuren osan että ne purkavat tätä progressiota ja verotuksen maksukykyä

kun wahlroos menee sinne kauppaan niin hän maksaa ihan saman prosentin ostamastaan on se sitten ruokaa tai ne lenkkitossut joista ministeri katainen puhui ja joista en kyllä vieläkään ymmärrä miten lenkkitossujen ostaminen nyt olisi jotenkin erityisesti jotain semmoista jota saavat vain suurituloiset tehdä

kyllä perustellusti juuri sillä syyllä että tulee käymään niin että ihmiset joille te lupaatte sitä halpaa ruokaa eivät tule sitä saamaan

näyttää hyvältä

kokoomus valmistelee tässä pääomaverouudistuksessa samanlaista puhallusta kuin tehtiin tässä työnantajan kansaneläkemaksun poistossa miljardin euron luokan tulonsiirtoa

kun otetaan huomioon että tulee paitsi nämä energiaverojen korotukset niin niiden energiaverojen päälle on tullut arvoisat edustajat vielä tämän päälle arvonlisäveron vaikutus

siksi tarvitaan todellinen pääomaverouudistus jossa otetaan huomioon verotuksen maksukyky ja suuremmista pääomatuloista maksetaan isompi prosentti ja siirrytään samaan periaatteeseen mikä on myös palkkatulojen ja ansiotulojen osalta ylipäänsä

verotuksesta on tulossa vahvasti ensi vaalien suurimpia kysymyksiä ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta aivan ratkaisevan tärkeä kysymys

se on masentavaa todeta

kokoomuksen ohjelmaa toteutettaessa lopputuloksena on se että kun ei haluta tehdä verotuksen puolella ratkaisuja eikä haluta ottaa pääomaverotukselta tosiasiassa enempää niin sitten ovat edessä isot leikkaukset

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

katajan puheenvuoro että hän on todellakin sitä mieltä että kun björn wahlroos ostaa kalliit farmarit ja maksaa niistä näin ollen enemmän arvonlisäveroa niin se on progressiivista verotusta kun sitten pienituloisilla ei ole rahaa ostaa niitä kalliita farmareita vaan hän joutuu ostamaan halvat farmarit ja maksaa vähän vähemmän veroa

olennaistahan on juuri se että progressiivisen verotuksen ajatus on tasata tuloeroja ja mahdollistaa se että tämmöistä epäsuhtaa ei olisi jokapäiväisessä elämässä niin räikeänä kuin te juuri kuvasitte että jäisi jotain käteen sillä pienituloisellakin ihmisellä että hän voisi vähän tehdä omia valintojaan eikä niin että se on suurituloinen joka ostaa aina automaattisesti ne kalliimmat tarvikkeet sen takia että hänellä on siihen enemmän varaa ja sitten pidetään huolta alhaisella pääomaverotuksella ed

siis progressiivisen verotuksen keskeinen ajatus on että suurituloinen jolla on varaa maksaa enemmän veroja maksaa myös enemmän veroja ja se ei arvonlisäverossa toteudu

siis kun te sanotte että demarit olisivat kannattamassa ylellisyystuotteiden halpaa verottamista niin ei suinkaan näin ministeri pekkarinen

nimittäin arvoisa ministeri pekkarinen te kuulutte hallitukseen joka esitti arvonlisäveron korotuksen tänne eduskuntaan

katajalle että on kyllä unohtunut täysin että arvonlisäveroa maksetaan myös erittäin työvaltaisesta toiminnasta

siis työn hintaan pannan myös tämä arvonlisävero ja jokainen yrittäjä suomessa tietää että ei ole vain niin kuin sanotaan että ulkomaan tuotteet maksavat tätä mistä ministeri katainen mielellään puhuu vaan se tulee suomalaisen työn hintaan rakentamisessa ja palveluissa yhtä hyvin

joten eiköhän nyt sovita siitä että ei panna demareiden synniksi semmoista mitä arvoisa hallitus te olette siellä yksissä tuumin yhdessä tehneet eli nostaneet arvonlisäveroa kaikilta mahdollisilta tuotteilta ollenkaan tekemättä eroa sille mikä on ylellisyystuotetta ja mikä ei ole ylellisyystuotetta

niin että tästä keskustan suuresti mainostamasta ruuan arvonlisäveroalennuksesta ei kyllä paljon eläkeläisille käteen jäänyt ei jäänyt paljon käteen

puhetta oli paljon mutta lopputulos on se että jäi käteen pienempi eläke

ja nyt sitten kun arvonlisäveroa kerran laskettiin kuljetaan toiseen suuntaan ei suinkaan demareiden esittämänä vaan hallituksen esittämänä että tehdään uusia arvonlisäverokorotuksia joissa nostetaan myös ruuan hintaa

ja senkin takia minä vielä palaan tähän että jos tätä vastaan halutaan taistella niin sitten pitää olla rohkeus puuttua pääomaverotukseen ja pitää olla rohkeus nostaa pääomaveroja ja tehdä pääomaverotus tulojen mukaan suurenevaksi

se on oikeudenmukaista veropolitiikkaa ja se tuo myös sitä rahoitusta jonka me tarvitsemme jos haluamme pitää perusturvasta huolta jatkossa

osittain vain osittain toisen käsittelystä ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteestä ja yleissopimukseen liittyvästä kansainvälisestä säännöstöstä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu päättynyt että eduskunta hyväksyy sopimuksen liittyvät rahansa turvaksi yleissopimukseen liittyvän kansallisen saamista vakuuttuvan usan lukuunottamatta saamista ensimmäistä tätä eduskunta hyväksyisimme sen käsittelyssä sisältää